kyllä liikennepolitiikalla on turvattava alueellinen tasa arvo koko maan asumisessa ja yritys ja elinkeinotoiminnassa tarvittavien väylien kunto mutta myös joukkoliikenteen toimintaedellytykset

sitten hän myös korosti kunnallisen itsehallinnon kunnioittamista ja ainakin minä ymmärrän sillä tavalla että tässä näitä kumpaakaan pyhää periaatetta ei loukata

arvoisa puhemies

tämän puitelain muutoksella on monella tavalla erittäin vahva tausta se oli eduskunnan vastaus tähän paras selontekoon

siihen perustuen on tehty ympäristöhallinnossa valtakunnallisia alueitten käyttötavoitteita joilla pyritään lainausmerkeissä yhteiskuntarakenteen eheyttämiseen

sen lisäksi hallintovaliokunta antoi mietinnön paras selontekoon tänä vuonna ja näissä molemmissa niin eduskunta kuin myös hallintovaliokunta korostivat kuntien yhteistyön tarvetta ja sitä että paras kokonaisuutta pitää viedä määrätietoisesti eteenpäin

selonteossa todetaan että päivittäinen liikennöitävyys ja hoito varmistetaan koko tieverkolla mutta alempiasteisen verkon kunto joustaisi rahoituksen mukaan

eduskunnan keskusteluissa tämän selonteon käsittelyn yhteydessä valtioneuvoston roolia yhteistyön lainausmerkeissä pakotteena tai edistäjänä ei kritisoitu

on kuitenkin syytä muistaa että alempiasteisen tieverkoston kunnolla on ratkaiseva merkitys haja asutusalueitten palvelujen tarjonnalle raakapuun bioenergian maataloustuotteiden ja tavaroitten kuljetuksessa sekä taajamien ulkopuolella asuvien ihmisten arkiliikkumiselle

tämä puitelaki ei esitä pakkoliitoksia ei missään tapauksessa kuntien pakkoliitoksia vaan yhteistyöalueitten hyväksymistä tietyissä tilanteissa sen takia ettei yksikään kunta jäisi yksin ja jotta jokainen kunta saisi tarvittavat hyvinvointipalvelut sitten myös järjestettyä

tämän vuoksi onkin helppo yhtyä liikenne ja viestintävaliokunnan keskustaryhmän vastalauseeseen kaikilta osin mutta tähän viimeiseen asiaan liittyen nostan esille keskustan vastalauseen toisen kohdan eli perusväylänpidon alempiasteisen tieverkon ja yksityisteiden rahoitusleikkauksista tulee luopua ja perusväylänpidon rahoituksen tasokorotus on tehtävä tällä vaalikaudella

eli ainakin itse näen sillä tavalla tuon lakiesityksen luettuani että se on kokonaisuutena erinomaisen hyvin laadittu laki ja vastaa siihen eduskunnan aiemmin tänä vuonna määrittelemään tahtoon paras hankkeen etenemisestä

arvoisa puhemies

henkilökohtaisesti allekirjoitin keskustan viime syksyn välikysymyksen saadakseni vastauksen siihen kuinka vahvalla ja perustellulla tiedolla hallitus hallitusohjelmansa mukaista kuntapolitiikkaa tekee ja suunnittelee

arvoisa puhemies

totean heti aluksi että on erittäin myönteistä että yhteisymmärrys eläkekiistan ratkaisemiseksi on syntynyt hallituksen ja työntekijäjärjestöjen kesken tänä aamuna

arvoisa puhemies

kyseessä on suomen alueitten ja suomen maakuntien kehittämisen kannalta aivan keskeinen lainsäädäntö

olen myös hyvin tyytyväinen siihen millä tavalla hallitus on tänään välikysymykseen vastannut eli hallituksen ja työntekijäjärjestöjen tekemän sopimussisällön tietyllä tavalla avaten

hallituksen vastaukset ja äskettäin julkistettu hallitusohjelman ohjauksessa tehty virkamiesraportti suomen tulevasta kuntakentästä ministereitten sekä hallituspuolueitten toiminta kuntauudistuksen ajateltu aikataulutus uudistuksen vaihtoehdottomuus kuntien valtionosuuksien ra ju leikkaus ja kuntien talouspohjan heikentäminen ovat osoittamassa oikeaksi ne pelot joita itselläni hallituksen kuntapolitiikkaan on kohdistunut

tässä esityksessä on monia myönteisiä monia hyviä asioita mutta tässä esityksessä on myös muutamia hyvin keskeisiä isoja ongelmia voisiko sanoa neljä viisi tällaista isompaa ongelmaa

hyvää tässä pari viikkoa kestäneessä keskustelussa on se että nyt ehken tässä maassa ymmärretään laajemminkin se millaisesta kokonaisongelmasta kaiken kaikkiaan tässä asiassa on kysymys

se on silläkin tavalla hankala säädös että kun käytännössä rakennerahaston varat kuitenkin pienenevät neljänneksen nykyiseen rakennerahastokauteen verrattuna ja jos siitä vielä tem ottaa tietyn osan valtakunnallisten teemojen lisäksi niin se on monella tavalla alueitten päätösvallasta pois

oleellisinta kuntapolitiikassa on palveluitten järjestäminen ja tuottaminen ja sen takia kuntasektorin uudistusten pääpainon pitää olla palveluitten palvelurakenteitten ja palvelujen tuotantotapojen uudistamisessa niin että ihmiset ja heidän tarvitsemansa palvelut ovat uudistusten keskiössä

arvoisa puhemies

oleellinen muutos suomen aiempaan energiapolitiikkaan hallituksen esittämässä megaluokan kolmiosaisessa energian kokonaispaketissa on se että vuosikymmenet energian hinta ratkaisi energiapolitiikan mutta nyt mukaan on tullut myös ilmastopolitiikka ja nimenomaan ilmastonmuutos on aivan keskeisiä kysymyksiä näissä ydinvoimaluvissakin

kuntien ydintehtävä kaiken kaikkiaan ovat palvelut

siksi on ymmärrettävä että jos kuntauudistukseen käytäisiin palvelut edellä ja muu olisi alisteista sille päämäärälle niin oikeat rakenteet kyllä löytyvät

kolmas isompi ongelma on se että nyt näyttää siltä että perusrakenteen investointitukia ollaan poistamassa rakennerahasto ohjelmasta

kokonaisuuteen liittyvällä uusiutuvan ener gian paketilla luodaan kasvun mahdollisuudet ympäri maata tekemällä enemmän puhdasta kotimaista energiaa

nyt tänään hyväksytyn sopimuksen mukaan työntekijäjärjestöillä on sitten vuoden loppuun saakka aikaa hakea keinoja muun muassa työssäoloiän jatkamiseen

arvoisa puhemies

sitten on myös tämän lain osalta todettava se että on aika ongelmallista se että aika paljon siirretään asetuksenantovaltuuden piiriin siis pois eduskunnan päätösvallasta

arvioidessani uusien ydinvoimaloitten lupakysymyksiä oli itselläni yksi kynnyskysymyksistä se kuinka turvataan mittava kotimaisen uusiutuvan energian paketin toteuttaminen

hallitus ajaa valtiojohtoisesti ylhäältä saneltavaa yksioikoista suurkuntahanketta jonka erinomaisuus ei perustu vahvaan analyysiin vaan se perustuu ainoastaan tai hyvin pitkälle mielikuviin tunteisiin väittämiin ja epäilemättä myös ideologisiin tavoitteisiin

on erittäin hyvä että sopimus kiistaan löytyi varsinkin tilanteessa jossa kaikki osapuolet ovat samaa mieltä työssäoloiän jatkamisesta

tähän hallitus antoi vastauksen hallitusohjelmassaan jossa selkeästi linjataan että hallitus toteuttaa uusiutuvan energian velvoitepaketin edellyttämät lainsäädäntöhankkeet ja tekee sitovat päätökset koko paketin tarvitsemasta rahoituksesta

esitänkin vastalauseemme lausumaehdotusta jonka mukaan

itse asiassa on ollut aika hämmentävää seurata kuinka selkeästi kunnallisalan professorit ja alan asiantuntijat ovat tyrmänneet suurkuntalinjan ja kuntauudistuksen valmistelun

näin pitää ollakin ja on aivan välttämätöntä että hallitukset jatkossa seuraavat vel voitepaketin toteutumista ja reagoivat ellei etenemistä tapahdu riittävästi ja riittävän nopeasti

maakuntaohjelmien hyvän toteuttamisen turvaamiseksi maakunnille hyväksytään kiinteät kehykset jolloin niin sanotuista liikkuvista kehyksistä luovutaan

ensinnäkin tuosta edustaja kivirannan puheenvuorosta sain kimmokkeen ihan tähän puheenvuoron alkuun

kun noita erilaisia asiantuntija arvioita valmistelusta ja kuntauudistuksesta lukee ja kuuntelee tulee väistämättä siihen epäilykseen lähtikö hallitus viemään kuntauudistusta sittenkin arveluttavan vähin tiedoin ja jopa tavoitteilla jotka eivät kuulu kuntauudistukseen

kun nyt ensinnäkin pyritään yhteiskuntamme perusrakenteitten ja toimintojen uudistamiseen niin olisi tietysti ollut luonnollista että ensin selvitetään mitä tehtäviä julkiselle vallalle kuuluu ja miten ne jakaantuvat kaiken kaikkiaan valtion ja kuntien kesken ja toiseksi selvitettäisiin miten tehtävät kaiken kaikkiaan rahoitetaan ja vasta sitten lähdetään selvittämään millainen hallintokoneisto on sopivin näitten tehtävien hoitamiseen ja myös sitten se millä ehdoilla yksityinen ja kolmas sektori hyväksytään tehtävien suorittamiseen

itse kuitenkin arvioin että vallitsevasta taantumasta huolimatta sähkönkulutusarvioitten lähtökohtana on syytä pitää lähes ilmasto ja energiastrategiassa arvioitua tasoa

työssäoloikää on kyettävä nostamaan jo näistä edellä mainituista syistä eliniän pidentymisen vuoksi työeläketurvan taloudellisen kestävyyden vuoksi eli on kaiken kaikkiaan löydettävä keinoja joilla muun muassa nuorempien työeläketurva voidaan tulevaisuudessa turvata

mitkään tosiasiat ja tutkimukset eivät puhu sen puolesta että vain kuntaliitoksilla siis vain kuntaliitoksilla ja suurkunnilla kyettäisiin säilyttämään ihmisten tarvitsemat sosiaali ja terveydenhuollon palvelut koulupalvelut ja niin edelleen

yksinkertaisesti sanoen tämä samanlainen suurkuntasapluuna ei sovi koko maahan kaikille alueille

nyt tässä kuntauudistuksessa aloitettiin hallinnosta rakenteesta ja karttaharjoitteesta ja tässä vaiheessa jo on nähtävissä että tämä kuntauudistus monella tavalla on ollut aika lailla myrskyisää seurattavaa

vaihtoehdoton kuntaliitoksiin tähtäävä suurkuntalinja ei siis ole toimiva ei palvelujen järjestämisen mutta epäilemättä ei myöskään kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaamisen vuoksi kaikilla alu eilla

omalta osaltaan hallitus on näitä toimenpiteitä linjannut mutta on äärettömän tärkeää että myös työnantajajärjestöt ja työnantajat paneutuvat henkilöstön työssäjaksamiseen

siksi pidänkin aivan välttämättömänä että yksioikoisen suurperuskunnan tavoittelemisen sijaan maassa tulee voida olla erilaisia kuntarakenteita myös kuntayhtymämalli joilla kuntalaisten tarvitsemat palvelut voidaan tuottaa ja järjestää mahdollisimman tehokkaasti

kuntauudistusta valmistelleen työryhmän joka siis toteutti hallitusohjelmaa esittämät selvitysalueet eivät käytännössä näytä saaneen kovin suurta kannatusta missään päin suomea vaikka tiedonannossakin puhutaan tietyistä prosenttimääristä

nyt olen ollut panevinani merkille ettei esimerkiksi ek ole juurikaan tähän keskusteluun halunnut nyt kahden viikon aikana osallistua

lisäksi merkittävä osa nykyisestä kotimaisesta tuotantokapasiteetista on poistumassa käytöstä ikääntymisen ja kiristyvien päästörajoitusten seurauksena

näiden yhteistyörakenteitten totta kai pitää olla hallinnon osalta avoimia ja demokraattisia rakenteita joilla myös kuntalaisdemokratia voidaan hoitaa

eli kuntayhtymässä maakuntavaltuustojen osalta se tietysti tarkoittaa suoralla kansanvaalilla valittua maakuntavaltuustoa

siitä huolimatta tuo tiedonanto toteaa aika tylysti että uudistus ei olisi lähtemässä liikkeelle pelkästään kuntien omien linjausten pohjalta minkä vuoksi tarvitaan valtion toimenpiteitä

näen niin että hallituksen on syytä pysähtyä tämän kuntauudistuksen kanssa todeta tähän hankkeeseen liittyvät ongelmat mukaan lukien hyvin ongelmallinen aikataulu ja se kuinka heikosti kunnat ja kuntalaiset tähän hankkeeseen näyttävät sitoutuvan

en nimittäin lainkaan pitänyt siitä että siinä työmarkkinajärjestöt tietoisesti unohtivat työmarkkinoitten ulkopuolelle jääneet vanhat syrjäytyneet köyhimmät kansalaiset

koska tämän esityksen myötä säästyy nyt ikään kuin varattuja varoja ja on ehdottomasti järkevää tämän alkuperäislakiesityksen mukaan että ne säästyvät varat käytetään myös sitten aktiivimaatalouden kannattavuuden tukemiseen niin esitänkin eduskunnan hyväksyttäväksi mietinnön vastalauseessa esitettyä perustelulausumaa jonka mukaan eduskunta edellyttää että hallituksen pitää erillisneuvotteluin hakea keinot joilla kyseessä oleva

tietysti voi jäädä miettimään tarkoittaako tämä käytännössä nyt sitä että kuntanäkemykset pyritään tosiasiallisesti ohittamaan ehkä näitä isoja keskuskaupunkeja lukuun ottamatta

en itse asiassa näe tällä hetkellä mitään muuta vaihtoehtoa kuin sen että tämä hanke tulisi pysäyttää nyt aluekierroksen jälkeen ja kuntauudistus siirtää parlamentaariseen valmisteluun ja lähteä tarkastelemaan kokonaisuutena niin kuntien tehtäviä ja rahoitusta kuin kansanvallan toteutumista

tämä tapahtui vahvistamalla perusturvan ja ansiosidonnaisen turvan välinen kiinteä sidos eli köyhyys ikään kuin betonoitiin tällä sopimuksella

tämä tietysti edellyttää tiukkoja lupa ja valvontamenettelyjä niin rakennus kuin käyttövaiheessa ja tietysti on vaadittava koko ajan erittäin suurta vastuuta itse ydinvoimayhtiöiltä voimaloiden turvallisuuden huolehtimisessa

on siis aivan välttämätöntä että poliittinen kenttä on vahvasti mukana myös työeläketurvan kehittämisessä

arvoisa puhemies

tähän edustaja jaskarin puheenvuoron viimeiseen osaan on erittäin hyvä yhtyä eli nimenomaan siihen että kun kysymys on rakennerahastovarojen hyödyntämisestä ja alueitten kehittämisestä niin sitä kehittämisvaltaa pitää käyttää ja pitää pystyä kohdentamaan mahdollisimman paljon alueille itselleen

noissa vastauksissaan kunnat pitivät kuntarajoja tärkeämpinä asioina työrauhaa viedä loppuun käynnissä olevat uudistukset sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta yhteistyön kehittämistä maakuntamallia tietojärjestelmäuudistusta sekä kuntien tehtävien ja rahoituksen uudistusta

mutta sitten tähän kysymykseen hallinnoinnin keskittämisestä

kun eduskunta nyt tekee linjauksensa ja jos nämä luvat toteutuvat on syytä tietysti odottaa myös suomalaisen elinkeinoelämän nopeita ja mittavia näkemyksiä investointipäätöksistä suomeen

kunnat siis ovat kireästä aikataulusta huolimatta ja huolimatta siitä että lausuntohetkellä niillä ei ollut tietoa muun muassa sosiaali ja terveydenhuollon linjauksista ammattikorkeakoulujen järjestämisluvista valtionosuusuudistuksista ja niin edelleen

itä ja pohjois suomen suuralueilla rakennerahastovarat ovat kuitenkin merkittävästi suuremmat jokaisen ely keskuksen ja maakunnan liiton alueella kuin esimerkiksi länsi suomessa tai etelä suomessa

teollisuus on vaatinut uutta ydinvoimaa

arvoisa puhemies

nyt esimerkiksi hallintovaliokunnassa kun näitä eri asiantuntijoita aika laajasti on kuunnellut niin kun esimerkiksi pohjoisessa ja itäisessä suomessa nyt keskitetään niin eakrin varat sosiaalirahaston eli esrn varat joudutaan käyttämään myös maaseuturahaston varoja ja kun siihen vielä ympätään sitten yritystukihankkeet niin käytännössä asiantuntijat ovat selkeästi todenneet että missään tapauksessa tämä neljän rr elyn hallintomalli ei yksinkertaista hallintoa käytännössä se monimutkaistaa ja on hyvin todennäköistä myös että se lisää kustannuksia

kannatan siis hallituksen esitystä kahdesta uudesta ydinvoimaluvasta ja posivan hakemusta ydinpolttoaineen loppusijoituksesta

kaikki tämä huomioiden on kyllä hiukan ikäväkin huomioida se että muun muassa täällä vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa edustaja kalliorinne totesi että nämä kuntien lausunnot ovat ikään kuin keskustan pelottelun syytä ikään kuin kaikki tämä mittava kuntien lausuntotyö ja lausuntojen sisältö olisi keskustelun pelottelun syytä

valitettavasti tähän samaan ylimielisyyteen täällä myös monet hallituspuolueitten edustajat ovat sortuneet arvioidessaan sitä kritiikkiä mitä muun muassa keskusta tähän kuntauudistukseen liittyen on esittänyt

hallintovaliokunnan jäsenenä totesin jo aiemmassa puheenvuorossani että valiokunnan lukuisat asiantuntijat nostivat esille sen että vaihtoehdoton suurkuntalinja ei ole toimiva ei palveluitten järjestämisen mutta ei myöskään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaamisen vuoksi

keskusta haluaa kaiken kaikkiaan että panostetaan talouden kasvuun ja yksi keino siihen on panostaa vahvasti infrahankkeisiin

kuten täällä totesinkin keskustan valiokuntaryhmä toteaa että liikennehankkeisiin tarvitaan selkeä tasokorotus

näin ollen on suorastaan pelottavaa huomata miten kevyesti hallituspuolueissa laajastikin suhtaudutaan kaikkiin vaihtoehtoihin ja kritiikkiin joka poikkeaa hallituksen kuntalinjasta

mutta sitten näihin raidehankkeisiin

jos edustaja kymäläinen olisi tarkasti kuunnellut mitä sanoin itä suomen raideliikennehankkeista niin totesin sen että on ehdottomasti otettava työn alle myös pitkän tähtäimen linjana ja toimenpiteenä se että panostetaan myös itäisen suomen raidehankkeisiin ei pelkästään länsi suomen raidehankkeisiin jotka ovat totta kai tärkeitä

on kerta kaikkiaan hämmentävää etteivät kuntasektorin asiantuntijoittenkaan vahvat näkemykset kuntauudistuksen heikkouksista herätä ajattelemaan vaihtoehdotonta suurkuntalinjaa

mutta arvoisa puhemies koska käsiala on heikkoa siitä on vaikea saada selvää lienee paikallaan varata seuraava puheenvuoro

kun ajatellaan tätä koko maan kattavaa infraa raideliikenne on siinä äärettömän tärkeä ja kyllä minä näen erittäin keskeisenä ja tärkeänä sen että myös tämä itä suomen raideliikenne ja perusinfra siltä puolen hoidetaan kuntoon

arvoisa puhemies

nyt tietysti täytyy todeta se että esimerkiksi kainuussa niin ely keskuksen kuin maakunnan liittojen päätöksenteko on ollut näissä rakennerahastohankkeissa maan nopeinta

minä en voi käsittää minkä vuoksi meidän pitää nyt monimutkaistaa tätä rakennerahastotukien päätösrakennetta sillä tavalla että nämä päätökset tehtäisiin oulussa kun se meillä on kuitenkin maan nopeinta

arvoisa puhemies

tuo edustaja mäkelän puheenvuoro oli siinä mielessä hyvä että hän korosti että ainakin periaatteessa lähiruokaa pitäisi pystyä tuottamaan ja sen arvo nousee

ongelma vain on se kuten edustaja savolakin tässä totesi että kuka sitä lähiruokaa pystyy tuottamaan jos maatalouden kannattavuus heikkenee koko ajan

eli maatalouden kannattavuus on jo tällä hetkellä äärettömän kriittinen ja uusi hallitus näyttää nyt leikkaavan maataloustuotannon kannattavuutta edelleen tietoisilla tukileikkauksilla

tässä viitattiin muun muassa sianlihan tuotantoon ja ongelmahan on se että vaikka menneelläkin vaalikaudella kaikki tuet on maksettu maksimeissaan mutta jos koko ajan tuottajahinta karkaa alta pois on aivan selvä asia että maataloustuotannon kannattavuus alenee

nehän ovat erittäin suuria kysymyksiä ainakin näitten vankiloitten sijaintipaikkakunnille ja palaan nimenomaan tuohon pelsoon

minun on pakko kysyä arvostamaltani ministeriltä kuinka voi olla mahdollista että rikosseuraamusvirasto ei kuitenkaan toteuta tämän eduskunnan tahtoa näissä kysymyksissä tunnustetaan ikään kuin että rikosseuraamusvirasto on ikään kuin valtio valtiossa

arvoisa puhemies

maakuntakaavoituksella kaiken kaikkiaan on keskeinen tehtävä maankäytön seudullisessa ohjaamisessa ja valtakunnallisten ja maakunnallisten tavoitteitten konkretisoinnissa

maakuntakaavassa tehtävät sisällölliset ratkaisut vaikuttavat mahdollisuuksiin ohjata seudullista maankäyttöä kestävällä tavalla ja onnistuneet valinnat maankäytössä edellyttävät kaavalta hyvää valmisteluprosessia jossa sekä selvitykset että suunnittelu on kohdennettu ja rajattu oikein

maakuntakaavojen vahvistamisessa ympäristöministeriön vahvistamismenettely on todellisuudessa hidas eikä se siten edesauta kaavahierarkian toimivuutta ja yhdyskuntien kehittämistä

tämä vahvistamismenettely itsessään on vaikuttanut osaltaan siihen että ennakko ohjaus ei ole toiminut maakuntaliittojen kannalta hyvin

kyllönen tuossa äsken totesi

hiukan vastaava toimenpide tehtiin aikoja taaksepäin kun kuntien kaavojen alistamisvelvollisuudesta luovuttiin kokonaan ja ei sen osalta koitunut minkäänlaisia ongelmia

nyt tästä keskustelusta toki on todettava se että tässä salissa istuu kolme edustajaa jotka ovat ehkä hiukan jossakin määrin jopa jäävejä ainakin kehumaan tätä maakuntakokeilua

mutta todettakoon kuitenkin se että kainuun hallintokokeilu on paras hankekin kokonaisuutena huomioiden vuosikymmeniin tämän maan merkittävin suomalaisen kunnallishallinnon ja kunnallisen palvelutuotannon kehittämishanke

eli tämä lakiesitys kaiken kaikkiaan on järkevä ja ok mutta samassa yhteydessä on ollut ennakkotietoja myös tämän lakiesityksen jälkeisestä asetuksesta ja sen osalta on todettava että sitä on valiokuntakäsittelyssä kyllä syytä tarkentaa koska siellä on selkeästi nähtävissä nytten vahvistamismenettelyyn tulevasta aivan ylimääräisestä kuulemiskierroksesta

arvoisa puhemies

muun muassa taloudellisista näkökulmista vaikka kainuu on ikääntyvä sairastava maakunta verrattuna eri mittareilla muun maan maakuntiin nähden kainuussa on kyetty sosiaali ja terveydenhuollon ja koulutuksen palvelut tuottamaan taloudellisesti erittäin tehokkaasti ja siinä samalla on myös pystytty korjaamaan kuntien taloutta ja taseita aika voimakkaasti

viimeisten viikkojen aikana on julkistettu useita papereita joilla on poliittisen päätöksenteon ja vaalikeskustelun kannalta erinomaisen suuri merkitys

toki siihen on oma vaikutuksensa ollut myös sillä millä tavalla tällä vaalikaudella maan hallitus on kaiken kaikkiaan tukenut kuntataloutta

myös erot eri sosiaaliryhmien välillä ovat nyt kasvaneet pidemmässä juoksussa mutta kuten täälläkin on todettu tämän hallituskauden aikana tuloerot ovat tilastojen mukaan pienentyneet

merkille pantavaa on toki myös se että kainuun maakuntakokeilu on yksinkertaistanut kainuulaisia kunnallisia hallintorakenteita

niin maakuntavaltuusto kuin kunnanvaltuustot valitaan suoralla kansanvaalilla ja mikä on ainakin minusta äärettömän tärkeää kainuussa on pystytty poistamaan tällainen suomalaisen kunnalliselämän demokratian näkökulmasta harmaa alue eli kuntien väliset erilaiset yhteistyösopimukset tai useat eri kuntayhtymät

tämä arviointi on syytä tehdä poliittisesti totta kai mutta tähän arviointiin on syytä paneutua myös työelämän niin sanotun kolmikannan kahden muunkin osapuolen siis työmarkkinajärjestöjen

valtakunnassahan erilaisia kuntien välisiä yhteistyösopimuksia on jopa tuhansia ja niitten toimivuuteen tai toiminnan sisältöön on demokraattisesti hyvin vaikea päästä

paljon puhutun sata komitean työltähän hävisi monellakin tavalla merkittävä pohja pois kun työmarkkinaosapuolet betonoivat käytännössä köyhyyden maassamme sitomalla perusturvan ja ansiosidonnaisen turvan kiinni toisiinsa

kainuulaisilla on hyvin yhtenäinen tahtotila tämän kokeilun vakinaistamiseksi ja siinä mielessä on pakko todeta että esitys neljän vuoden jatkosta oli tietysti pettymys varsinkin kun myös kokeilun seurantaryhmä esitti yksimielisesti vakinaistamista

suurella tyytyväisyydellä on pantava merkille se että hallituksen ja etenkin ministeri pekkarisen reagointikyky talouden kriiseissä on ollut erittäin vahva niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin

en ole varma mutta ymmärtääkseni sdpkin hyväksyi tämän periaatteen ja on selvä asia että tämä sidos on jarruttanut perusturvan kehittämistä vaikka täällä nyt monessa puheenvuorossa toista todistetaankin

alueellisesti näissä rakennemuutossokeissa toimenpidepaketit on tehty erittäin määrätietoisesti ja valtakunnallisesti elvyttävät toimenpiteet on tehty nopeasti portaittain ja valmius uusiin toimenpiteisiin on myös olemassa

on vain äärettömän harmillista ettei löytynyt poliittista tahtoa avata nyt tätä kainuun kaltaista toimintamallia koko maahan

mutta toiseksi on tietysti selvää ettei näitten rakennerahastojen toimivuudessa jatkossa saa olla näin suuria toiminnallisia viiveitä ja on myös aivan välttämätöntä kiinnittää erityishuomiota näitten rakennerahastojen käytön aika suureenkin byrokratiaan ja yleensäkin tähän hanketoiminnan erittäin vahvaan ja suureen byrokratiaan

tähän edustaja hassin huomioon viranomaisten valituksista niin en ainakaan itse henkilökohtaisesti pidä kovin hyvänä hallintokäyttäytymisenä sitä että viranomaiset valittavat toisen viranomaisen päätöksistä ja hidastavat sitä kautta muun muassa kaavoitusprosesseja

tästä huolimatta tämän vaalikauden aikana nimenomaan kaikkein pienituloisimpien etuuksia on korotettu ja verotusta lievennetty mutta tämän vaalikauden oikaisutoimenpiteet eivät vielä riitä

joka tapauksessa on selvää että kokeilun jatkaminen kokeiluna aiheuttaa muun muassa henkilöstössä tietynlaista epävarmuutta ja hankaloittaa myös pitkäjänteistä kehitystyötä erityisesti sosiaali ja terveyssektorin investointien osalta

julkisuudessa on yleisesti esitetty että ansiotuloja on alettu massiivisesti muuntaa pääomatuloiksi koska viimeksi mainittuja verotetaan kevyemmin